esitinkin eilen ja teen sen tänäänkin että alkaisimme miettiä näitten raskaiden lupamenettelyiden purkamista vaikkapa omavalvonnaksi ja rekisteröintimenettelyksi missä se voidaan tehdä

muutamat meijän alle tuhannen asukkaan kun nyt kunnista olis optimaalisen

täytyy muistaa nykyisin tietohallintajärjestelmä pysty soittamaan ihan moninkertainen työmäärä nykyiseen verrattuna

on selvää että ne eristetään niitä useampia kunnantaloja saman katon alle niin byrokratia ja kustannukset vähenee teki sen kustannusten tuleva kasvu joka on ollut että

olemme tässä kriisissä korjaamassa euroopan unionin talousliiton valuvian hedelmiä ja sitä perustellaan sillä että näin pelastamme suomen vientiteollisuutta

kaivosteollisuus on ala jolla ulkomaalaiset yhtiöt käärivät tällä hetkellä voittoja mutta haitat uhkaavat jäädä suomeen

ja pelkäsi fiksummin niin että kuntalaisille saatas parempi palveluita on pitääkö hän nyt selväksi että ei rakastuta niihin kunnantalojen seiniin vaan palveluihin häitä tomin ikävä kunnantalo vähän kauemmaksi

leinonen tuli vähän myöhässä tähän tilaisuuteen ja kuuntelin tänä keskusteluja täytyy myöntää siedettä hämmästelentää keskustelua niin olen ollut hieman eli siis olla kuntakierroksella mukana ja täytyy sanoa että minulle lisää kuntakierros on ollut parempi kuin olin alun perin

ja tästä syystä minusta ja minusta minun mielestäni on että rehellistä jos me emme siellä kuntakierroksilla ottaa niitä asioita esille joita siellä on selitti

tämä on myöskin meidän yhteisestä jäsenmaksukassastamme pois

kilpailukyvyn edellytys turvataan maltillisella palkkapolitiikalla tehokkuuden lisäämisellä ja sillä ettei raaka aineiden ja energian hintaa päästetä karkaamaan kilpailukyvyn ulottumattomiin

esimerkiksi omalla paikkakunnallani etelä karjalassa ainoastaan lappeenranta taipalsaari kello kymmenestä kunnasta oli muuttovoittoinen sekä unta jossa jossa syntyvyys oli suurempi kuin

meidän on lisäksi panostettava energiaratkaisuun jossa tietenkin kannatan biomassaan perustuvaa uusiutuvaa kotimaista energiantuotantoa jolla voidaan vahvistaa paikallistalouksia kansantalouden ohella

ja tästä syystä muilla näillä pienillä kunnilla kaheksalla kunnalla on erittäin suuria haasteita niin elinvoimaisuuden elinkeinoelämän palvelujen tuottamisen ikäkehityksenmuitten osalta ja tästä syystä on äärettömän tärkeitä siellä rehellisesti ja aidosti arvioidaan ja katsotaan aivan positiivisella ahertajapositiivisella otteella mitenkä meidän pitäisi kehittää sitä aluetta ja mahdollisesti yhdistää kuntia jotka me pystyisimme turvaamaan kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti ne palvelut että siinä tarvitaan ja

earlissa

parlamentaarinen valmistelu ja kuntakuuleminen monella tavalla

piirihallitus kuin kuin me

risto katajan viimeinen puheenvuoro oli mielenkiintoinen ja pohtimaan sitä kannattanut keskusta sitten kävi kutsu

ukkoa valmisteluun koska kenties onkaloitamme

aika mielenkiintoinen puheenvuoro tai sitten mukaan vain jos olette samaa mieltä pian kanssaan vieläkin sen

on kouluja kenties lukio päivähoitopalvelut terveydenhoitopalvelut

siltä osin olen kuulopuheiden varassa ja jannelle kyllä ole yhtäpitäviä edustaja kiljusen näkemyksenkas

en malta olla kertomatta esimerkkiä jolloin itse olin osallisena aikanaan nuoren suomen käynnistämässä työllistämisprojektissa urheiluseuran kautta eikä se menettely ollut ollenkaan hankalaa

mitä kuntakuulemisten todellinen anti ollut

ymmärtänyt että kysymys on jonkinlaisesta näennäisdemokratiastahämmästelin kuntaministerin puheenvuoroa täällä jo aiemmin päivällä hän puhui useaan otteeseen

projekti oli rakennettu niin että sen saattoi hoitaa netissä ja kun verohallintokin on suomessa organisaationsa hionut niin että sähköinen asiointi on todella joustavaa niin en oikein usko ettei byrokratia olisi hallittavissa ja kevennettävissä

arvoisa herra puhemies

onko nyt niin kun euroopan unioni luopuu tavoitteesta että niitä markkinoita ei kunnolla ole sitten näille niin nestemäisille kuin biokaasupolttoaineille ja miten suomessa sitten maatalouden biopolttoaine biokaasuhankkeet

kuulemma se mitä näistä

kuitenkin jos jakeluketju jollakin tavalla saadaan toimimaan niin uskoisin että käytännönkin ja näitten vierailujen perusteella mitä maakuntiin olemme tehneet hyviä esimerkkejä siellä on

on kiertonäyttelytkään kunnissa keskustelua mutta ojan alueen aivan täysin epäselväksi mikä se on se yhteinen olohuone

tämä on ehkä enempi siellä ympäristöministeriön rootelissa mutta onko tämä teille tuttu ja keskusteletteko te ministeriössä maa ja metsätalousministeriön ympäristöministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön kanssa siitä mikä on metsiemme tulevaisuus mahdollisesti näitten unionisäädösten pohjalta

niistä kerrottu vielä mitään komitea on pystyssä pitkää kuitekki mie tyylitelty käydä keskustelua kunnissa joista täydestä mutta mistä me keskustellaan kunnissa on jo tieto siitä mikä on se hallituksen

nyt sosiaali terveys palvelujen tuottamisen hallitus ilmoittaa vasta sitten toukokuun lopussa ja jacki tylsiä vai sepit olisi käytävä oikeasti se keskustelu siellä kunnissa vai onko nyt selvillä se että mikä on se että on

rustoja

pelimies mielestäni parlamentaarinen ryhmä on perusteltu kahdesta syystä ensinnäkin ratkaisu menee yli

arvoisa puhemies

venäläisestä laitetoimittajasta on ensinnäkin tuotava terveisiä raahen seudulta ei tietenkään kaikilta mutta sieltä on kuulunut hyvin useasta suunnasta äänenpainoja että he ovat aivan hyvillään siitä että tässä on venäläinen yhteistyökumppani koska he ovat jo rautaruukin rakentamisen aikaan tottuneet tekemään silloisen neuvostoliiton kanssa töitä ja ovat pitäneet sitä luotettavana

selvää on että ratkaisuvaihtoehtoja tulee olla useita meillä on hyvin erilaisia kuntia ja erilaisia tilanteita

niin kuin edustaja pekkarinen viisaasti totesi kaikki energiantuotanto lähes kaikki sisältää riskejä ja myös ydinvoima sisältää riskejä mutta se on nyt osa laajaa energiapakettia

eli siltä osin että huolellinen mikä nyt tapahtuu ja siellä laaja kysymyspatteristoni se varmasti antaa paljon näkemyksiä siitä mihin sun suuntaa pitää ja

arvoisa puhemies

kiitoksia ministerille että olette täällä vielä jaksanut istua kuuntelemassa näitä puheita

toivoakseni seuraa steppi on se että kunnissa lähdetään kartoittamaan vaihtoehtoja käydään niin ne hyödyt ja haitat ja mahdollisuudet ja uhat mutta se edellyttää sitä että ei ole vain yksi vaihto vai kehto jota tarkastellaan vaan useita

välikysymys on opposition työväline nostaa keskusteluun tärkeitä yhteiskunnallisia asioita joista päätetään poliittisesti ja omasta puolestani haluan todeta sen etten varmasti halua olla lietsomassa erityisesti mitään vaan koen että tämä koulutusasia on tärkeä ja tästä on syytä keskustella koska on varmasti ihan totta että myös tulevalle hallitukselle jää tehtävää

mutta kyllä minun täytyy paikallisesti todeta myös että tuulivoima se vasta nopeasti vanhenevaa näyttää olevankin kun myllyjä on jo purettavana ihan muutamankin vuoden käytön jälkeen

arvoisa puhemies

hän vilustui

tälle muutti vähäteltiin niitä kuntakuulemistilaisuuksia oli mahdollisuus tänään tampereella olla siellä yhdessä kuntaministerin kanssa niin täällä täytyy sanoa että monet kunnat olivat erittäin perusteellista valmistautuu vetäviä levittää sen elinvuotensa täyttynyt erityisen painavaa tekstiä ovat ne kunnat joilla on vaikeuksia oli järjestänyt sieltä tulee muihin vakavaa viestiä kumosi vaatevilppulasta vaikkei kovin vakavasti esitettynä tullutkaan isoveli tosin esitystapa mutta muuta mutta voi pyrkiä toiselle käyttäytymiselle huonoon sää

se vastakkainasettelu joka täällä on noussut esille on nyt vain torpattava uusiutuvien kotimaisten ja ydinvoiman kesken

asunto ongelma on koko kansantalouden kannalta merkittävä sosiaalisesti ja elinkeinoelämän kannalta

no maahamme rakennettiin aikanaan kansakouluja ja niissä käytiin lapset vuorotellenkin jos kaikilla lapsilla ei ollut kenkiä

kunnat tarvitsevat työntekijöitä jotka osallistuvat maamme palveluntuotantoon

elikkä usko koulutukseen suomessa on ollut aina vahva ja koulutusta on resursoitu ja varmasti tämmöinen kansakoulun rakentaminen yhteiskunnan ponnistuksena on ollut ihan mittava hanke ja ihan nykypäivän hankkeisiin ja koulutukseen satsaamiseen rinnastettavissa

teemme päätöksen nostaa energiaomavaraisuuttamme sillä nyt on todettava niin kuin täällä on sanottu moneen kertaan elikkä energiakauppataseen vaje

viime vuonna dora valtaväyliä käsky suomen suuntaan jotta voimme järkevällä tavalla ja toivvohan on aivan sama koskee osittain pirkanmaalla myöskin tilanteita puutteessa kadulle kuolee jos yli tuhat esitystä ja toivovan vanhan löytyvän sillä meillä on valtaväylien toiselta ja varmalta veteen vilvoviestejä saisi olla pyhiä tässä jos tulossa muutimme lomaan on piirtänyt vaan tosissaan rintamalle ja kun auto näitä asioita miettineet eikä vaisulta

jos hinta nousee siis määrät eivät nouse mutta hinta nousee niin silloin se kauppataseen vaje syvenee

tulen juuri tehyn tilaisuudesta jossa pohdittiin sitä tulisiko helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin maksaa parempaa palkkaa vai rakentaako pienituloisille hoitajille enemmän asuntoja

eli olemme luoneet sinnikkäällä työllä suomessa vahvan pohjan suomalaiselle sivistykselle ja osaamiselle ja mielestäni se on erittäin arvokas asia mistä tänään olemme keskustelleet varmasti kohtalaisen yksimielisesti

kohtuullisen hinnan lisäksi on vaadittava konkreettista asumisterveyttä

meillä on tunnetusti monissa rakennuksissa ja siis myös asunnoissa pahoja sisäilmaongelmia ja tähän on puututtava laajalla rintamalla alkaen koulutuksesta mutta myös laadunvalvonnasta

keinot ehkä ovat oppositiolla ja hallituksella sitten erilaiset siinä että koulutuksen tasa arvo on arvo josta kannattaa ja tulee pitää kiinni sillä kyllä kai suomessa alueellista ja sosiaalista tasa arvoa ja hyvinvointia ovat kiistatta edistäneet peruskoulu ja terveyskeskus

muutama vuosikymmen sitten ei maalämmöstä puhuttukaan ja nyt se on ihan nykypäivää arkipäivää ja normaali hyvä käytäntö

viesti tavoitti jo varmasti meillä kaikilla sama vahva ja elinvoimainen kunta ja halu turvata lähipalvelut mutta jollain tavalla tätä keskustan keskustelua kuunnellessa on tullut sellainen olo että siinä rakastetaan enempi valtuuston penkkejä kuin lähikouluja ja terveyskeskuksia tuli mieleen jää tarina jossa lossikuski ei virossa midi vielä vuosia töihin sen jälkeen kun lossiajänä on ollut niin tuntuu siltä että keskustalaiset haluavat mennä sinne valtuuston puheenjohtajan paikalle vaikka kunnassa ei olisi enää en yhtään

no peruskoulun luonnollinen jatkumo lukio on monella paikkakunnalla ollut niin sanotusti toimiva paketti

no mutta se mikä ei ole vielä tätä päivää on hajautettu chp tuotanto vaikka siitä useat puolueet ovat kyllä jopa jo vuosikymmeniä puhuneet

alueet ovat sitten kehittyneet myös maakunnallisten yliopistojen ja korkeakoulujen kautta ja kyllä minä pohjoissuomalaisena ihmisenä todella hyvin tiedän mitä oulun ja lapin yliopistot ovat merkinneet alueellemme

arvoisa puhemies

ministeri toi esiin suomen kriittisen kannan vihertämiseen ja kyllähän näin on että se on tilakohtaisen ratkaisuvallan siirtoa jos tämä vihertäminen maatalouspolitiikkaan tulee mukaan

meillä tulisi lainsäädännöllä tai sen muuttamisella huolehtia siitä ettei meillä ole mitään turhaa estettä puurakentamiselle vaikkapa kaavoituksessa

minun mielestä pitää ottaa ne asenne että meidän täytyy uudistaa kuntarakennetta ja siihen näyttää kaikki faktat muun muassa meidän ikärakenteen

no oulun seudulla varsinkin nokian menestys on pohjautunut tähän vankkaan yliopisto osaamiseen ja tutkimukseen mutta myös toisen asteen koulutukseen ja ammattikouluverkostoon ja vielä aikuiskoulutukseen

puurakenteiset talot ovat edullisia myös päästökaupan eli hiilitaseen kannalta sillä puurakentaminen tasapainottaa nimenomaan sen hiilitasapainon laskentaa

olisin kysynyt vielä cap uudistuksesta ja turvemaihin erityisesti turvepeltoihin kohdistuvista paineista elikkä tästä turvemaitten kyntökiellosta

ihmiset eivät he tunne niitä kuntarajoja siellä vaan hiili on tärkeämpää että lähellä palveluita ja ne palvelut toimiva eikä se kuntaraja ole siinä välissä vielä tapahtuu tällä hetkellä niin että kuntarajan kummaltakin puolelta kunnat lopettavat kyläkouluja keskustalaisjohtoisissa kunnissa jos nämä kunnat olisivat elinvoimaisia pineturvaisivat edes yhden koulun siihen lähelle jotka nyt kumpikin on lopetuksen alla ja näin tapahtuu keskustalaisissa kunnissa vieläkin kun kaksituhattayhdeksän kiviniemen johdolla eniten tehtiin keski oja pelätä

arvoisa puhemies

eli myös aikuiskoulutus on pystynyt pohjois suomessa vastaamaan työelämän muutoksiin ja siitä isän tyttö tai siitä niistä tulleeseen tarpeeseen kouluttautua

mutta minä haluan aluepoliittisesti kuitenkin ensin todeta sen että meillä on menossa tämmöinen käänteisen ja negatiivisen aluepolitiikan aika

kun kysytään opposition vaihtoehtoja niin on muistutettava että budjetit ovat kokonaisuuksia myös vaihtoehtobudjettimme ja niissä olemme esittäneet sitten niitä ratkaisuja millä mitäkin oppositiolle tärkeäksi nähtävää rahoitetaan

mutta mikä parasta puurakenteiset talot ovat kansantalouttamme tukevia

kyllä minusta näyttää todella surulliselta ja todella vahvasti siltä että nyt tässä keskitetään ja kyllä asutusta ajetaan etelä suomeen ja pohjoista autioksi

ja on äärimmäisen hyvä aikuiskoulutuksesta puhuttaessa että hallitusohjelmaan on kirjattu määttä tutkinto

kyllä varmasti kaikki alan toimijat tietävät ja itsekin sillä alalla toimineena tiedän että esimerkiksi henkilökohtaistamisessa on edelleen pullonkauloja se kangertelee ja sitä voitaisiin tehokkaammin käyttää kun meillä näyttötutkintomestarikoulutus on tehokkaasti viety tuonne aikuiskoulutuskentälle

kohtuuhintainen asuminen on jokaisen oikeus mutta meillä on välillisiä kustannuksia liikaa myös näillä markkinoilla monessa ketjun osassa

elikkä tarvitsemme totta kai logistiikan niitä varten tai sitten jos me puhumme hajautetusta energiaratkaisusta tai muutenkin hajautetusta yhteiskuntatoiminnasta

minusta tämä on taantumista jos meillä ajetaan korkea teknologia tornion terästehtaalta tai rautaruukin terästehtaalta hiilivuodon kautta jonnekin muihin maihin esimerkiksi tai energian hinnan kautta

kuntauudistuksen tavoitteet nyt on sama kun se oli viime hallituskaudellakin että turvataan palvelut tulevat myös tulevaisuudessa ja myös kaikkialla suomessa ja se tapahtui

tämä on myös sangen paradoksaalista siksi että minusta suomi ja eurooppalainen suomi nimenomaan edustaa hyviä arvovalintoja oikeusvaltioperiaatetta ihmisoikeuksien toteutumista ja minä en voi sille mitään että minusta nyt vihreät näyttää olevan kustannusvastuusta eriytynyt liike joka minun mielestäni käyttää kyllä osin valtiota hyväkseen

kun nyt eletään tällaista globaalia taantumaa niin kyllä nyt on huono hinta sillä mitä ollaan myymässä jos valtion omaisuutta myydään matalasuhdanteen aikaan

esimerkiksi kotikunnassani muhoksella aivan taajaman ja palveluiden lähellä kaavamerkintä voi estää rakentamisen palveluitten viereen ja sen paljon puhutun asiointi ja työssäkäyntialueenkin sisällä

malli

mikäli me emme tekisi mitä

seuraavan kolmen valtuustokauden aikana kunnallisveroprosentti velkaantumiskehityksen katkaisemiseksi nousisi kahteenkymmeneenneljään prosenttiin samalla kun velkamäärä tuplaantuisi jos veroprosenttia ei koroteta

sitten se asia mikä minua närästää ja mistä olen eri mieltä kuin esimerkiksi suomen keskusta ja kokoomus on tämä säätövoimakysymys ja siihen liittyvä kysymys koskiensuojelulain avaamisesta

emme ilmeisesti ole oppineet siitäkään sitten mitään kun kemira suorastaan lahjoitettiin tai ainakin hyvin halvalla meni tai siitä mitä autokatsastuksen suhteen tapahtui